onko tällä tarkoitus myös madaltaa kuntarajojen yli tehtävää yhteistyötä koulun ja opetustoimen osalta

edustaja kiviniemi suoraan myönsi että te käytätte nyt tätä oikeuskanslerin lausuntoa oman päämääränne edistämiseksi eli tämän kuntauudistushankkeen kaatamiseksi

millä siis taataan se että jatkossa pelastuslaitoksille ei tule monopoliasemaa ensihoidon järjestämisessä ja jatkossakin ensihoitopalvelut kilpailutetaan

täällä tietysti harvaanasutuilla alueilla tämä asukastiheys vaikuttaa kertoimeen mutta miten esimerkiksi kasvukunnissa joissa lapsimäärä suhteessa vanhenevaan väestöön saattaa olla varsin suuri ja verotuotot myöskin vanhempainvapaiden vuoksi pieniä on tämä huomioitu

esimerkiksi metropolialueella jolla on aikataulullisesti menty muita edellä tuntuu kunnanhallituksen puheenjohtajana että meillä oli kausi jolloin joka ilta oltiin treffeillä kuntaselvittäjien kanssa

ensihoidon palveluiden järjestämisvastuun siirtämisen sairaanhoitopiireille tulee tarkoittaa jatkossakin sitä että ensihoito kilpailutetaan ja että yksityinen sektori on luonteva ja helppo vaihtoehto yhteistyötahoksi julkiselle sektorille

kesänkin aikana on esiintynyt kysymyksiä siitä ovatko nämä ministeriön asettamat normit typen ja fosforin poistolle liian tiukat ja ministerikin totesi kesällä että jos laitteet eivät täytä normeja niin niitä pitää muuttaa

onko nyt siis selvää minkälaista informaatiota jätevesiasioista jaetaan ja onko tässä itse asiassa liian paljon epäselvyyksiä vielä jotka pitäisi ensin ratkaista

omalta osaltani olen iloinen siitä että tämä aihe herättää keskustelua jo tässä vaiheessa

kuten tuossa kuultiin lausuntokierros on päättynyt ja varmasti arvioidaan vielä sitten näiden lausuntojen pohjalta mitä tässä todellisesti sitten tulee tapahtumaan

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa on tullut paljon esiin tämä metsästystoiminta kansallispuistoissa ja yhdyn niihin näkemyksiin joiden mukaan metsästys ja kalastustoimintaa olisi syytä näillä alueilla toki varmasti rajatusti ja harkitusti harjoittaa

edustaja mikkonen oli toisaalta huolissaan näiden pienten kauppojen säilymisestä ja tähän liittyen juuri haluamme edustaja kopran ja edustaja wallinheimon kanssa nyt vauhdittaa tätä kokeilukulttuurin käynnistymistä ja siihen liittyy tämä toimenpidealoite näistä alkoholiasioista joka on tuolla allekirjoitettavana ja toivon siihen tosiaan runsasta osallistumista

pidän tänä päivänä metsästystoimintaa sen sorttisena virkistystoimintana että se hyvin kyllä sopii myöskin tämäntyyppisille alueille

metropolitarkastelu on jäänyt aluehallintolain uudistuksen yhteydessä vaille tarvitsemaansa erityishuomiota ja myös nyt tässä paras selonteon yhteydessä kuulemisissa metropolialueen erityisasema on korostunut

toinen asia jonka tässä yhteydessä haluan tuoda tähän keskusteluun liittyy myös kansallispuistojen käyttöön ja on asia joka on tässä viime päivinä noussut myös mediassa esiin nimittäin maastopyöräily kansallispuistoissa

olisinkin kysynyt onko tarkoitus että metropolialuetta tarkastellaan vielä tällä hallituskaudella esimerkiksi erillisen selonteon muodossa

toivoisin että myös tässä tultaisiin nykyaikaan ja sallittaisiin maastopyöräily nimenomaan poluilla ja merkityillä reiteillä joilla se ei millään tavalla vahingoittaisi luontoa vaan lisäisi jälleen kansallispuistojen virkistysarvoa

arvoisa puhemies

kysyisin lisäksi vaivaako meitä kunnissa jonkinlainen osaamisvaje tältä osin ja miten kilpailutusosaamista voitaisiin kunnissa vielä parantaa

lisäksi haluaisin kysyä siitä kun kansallisen ruokastrategian tekstissä kiinnitetään huomiota tärkeään asiaan ateriarytmiin mutta nykyään erityisesti ateriavälin osalta pidetään suositeltavana jopa kolmen tunnin väliä

huh on kyllä aika mahtipontista puhetta

kyllä tämä on semmoinen tilanne että yhteiskunnassa pitää uskaltaa kantaa vastuuta ja ihmettelen todella missä on teidän panoksenne vastuunkannosta

miksi ette lähteneet hallitukseen mukaan

ei yhteiskunta eikä maailma pyöri pelkästään euroopan talouden ja euroopan ympärillä

en voisi olla ministerin kanssa enempää samaa mieltä siitä että metropolipolitiikka ei saa olla yksittäisten kaupunkien politiikkaa ei siis myöskään helsingin politiikkaa

ei olla lipeämässä

ollaan etenemässä siinä aikataulussa mitä hallitusneuvotteluissa on sovittu ja prosessi kulkee niin kuin on mietitty

tämä selvitys on monin osin ansiokas mutta yhdyn edustajien gestrin ja matikainen kallström näkemyksiin siitä että tässä sivuutetaan joitain metropolipolitiikan ja metropolikehityksen kannalta keskeisiä asioita kuten itä uudenmaan ja uudenmaan maakuntien yhdistyminen joka toisaalta luo uuden kiintoisan pohjan metropolihallinnolle ja elyjen kanssa tehtävälle työnjaolle

ja todellisuudessa tämä kuntauudistus se on myös teiltä oppositiosta todettu on välttämätön ja sen aika on nyt

siitä miten edetään missä järjestyksessä on käyty keskustelua mutta käsittääkseni tämä kuntien kuuleminen on se tapa jota myös te olette tukeneet

se on kaunis ajatus mutta ei saa olla niin että hslään pakotetaan ja kehyskunnat sitä kautta laitetaan esimerkiksi itämetron tai muiden hsln keskeisten hankkeiden maksajiksi

arvoisa puhemies

mutta mielestäni tässä nyt kuultiin kuitenkin useita puheenvuoroja sen puolesta että kuntauudistus olisi syytä tehdä ennen kuin tämä osallisuusaloite menisi eteenpäin

uskotteko todella että velkaantumisen tie on suomelle oikea ratkaisu että se että suomi nyt jo velkaantuu kovinta tahtia euroalueella jopa kovempaa vauhtia kuin kreikka olisi se ratkaisu millä kannattaisi jatkaa

onko tässä nyt sitten tulkinnallisuutta vai korvavaikkua en osaa sanoa mistä on kyse mutta ilmeisesti osallisuuden lisäämistä kukaan ei kuitenkaan vastustanut

kun nuorena kuljin maailmalla muun muassa lontoossa niin yksi suurimmista turvallisuusuhista joista varoitettiin ja joita oikeastikin piti varoa olivat kerjäläiset

ja nyttemmin kun olen käynyt lontoossa tai muissa noissa maissa niin olo on ollut paljon turvallisempi kun kerjäläisiä ei loju metron nurkassa tai kaduilla

uskon että siellä se porukka joka on kerjännyt on hakeutunut niiden järjestelmien piiriin joista oikeasti löytyy apu

on erittäin hyvä että nyt tämän selonteon myötä näemme että paras hanketta on viety määrätietoisesti eteenpäin ja nämä tässä linjatut seuraavat vaiheet varmasti selkeyttävät tilannetta ja edesauttavat seuraavien toimenpiteiden toteutumista

suomi on todellakin maa jossa ihmisen ei tarvitse elättää itseään kerjäämällä ja kerjäämisen kieltäminen ei ole köyhyyden kieltämistä vaan ohjaamista toimimaan eurooppalaisten ja oman maamme turvajärjestelmien mukaan

on hyvä että tämä laajakaistahanke nyt ripeästi etenee koska sähköiset palvelut kunnissa ja muutoinkin kehittyvät ja ne pitää saada kuntalaisten ulottuville

uudistus on nyt etenemässä kunta ja kuntalaislähtöisesti hyvillä raiteilla kuten edustaja feldt ranta totesi mutta keskusta roikkuu edelleen hätäjarrussa ja kauhukahvoissa

suomen pitäisi olla myös maa jossa voi kulkea turvallisesti kadulla pelkäämättä sitä että joutuu rikoksen tai jonkun muun uhkan kohteeksi

tuosta ylen rahoituksesta

jonkun verran tulee kuitenkin edelleen kysymyksiä ja tuntuu että ihmisillä on epäselvyyksiä tähän veroon liittyen

onko tämän osalta nyt asetettu jotain aikataulua ja missä vaiheessa normitalkoot oikeasti tuottavat tulosta

osoitus siitä että paitsi kuullaan on myös kuunneltu on tämä prosessi mutta myös se että metropolialueen erillisselvitys lähtee nyt käyntiin

toinen asia mistä tulee paljon palautetta on tämä ylen kanavauudistus

siihen liittyen toivon että selvitys ei väistämättä tarkoita kolmeportaista hallintoa vaan että kuntalaisdemokratia voidaan turvata vahvojen peruskuntien ja yhden yhteistyöalustan avulla

etyj on tehnyt tässä hyvää työtä mutta painetta on pystyttävä edelleen lisäämään jotta saadaan asioita etenemään toivotulla tavalla diplomatian keinoin

arvoisa puhemies

vielä lopuksi haluan kiittää kaikkia hyvästä keskustelusta ja positiivisesta palautteesta ja kannustuksesta myös tälle alkoholisäätelyn keventämistä ja sen vaikuttamista selvittävälle kokeilulaille

edustaja arhinmäki yritti tuossa syyllistää pääministeriä ja puolustusministeriä nato intoilusta mutta tässä tilanteessa intoilua ei ole kyllä esiintynyt

päinvastoin pääministeri on viimeksi todennut että jäsenyyttä emme ole hakemassa

kiitos

asia lähetettiin talousvaliokuntaan

tästä edustaja kaikkoselle oikeastaan toteaisin vain vielä että kyllä tämä osallisuus joka tässä on siis aloitteen teema on keskeinen osa myös kuntauudistusta ja toivon todella että kaikki aktiivisesti ottavat nyt kantaa ja käyvät sitä keskustelua

jätteiden erittelyn edistäminen on tärkeää ja kaatopaikkasijoittamista on todellakin ehkäistävä

nyt on se aika jolloin toivotaan paitsi kuntapäättäjiltä ja luottamushenkilöiltä kannanottoja niin myös kuntalaisilta kannanottoja ja nyt on internetissä avattu keskustelumahdollisuuksia joissa sitten aidosti voi ottaa kantaa kuntauudistukseen ja mahdollisiin tuleviin näkymiin ja haasteisiin

laxell totesi myös jätteiden lajittelua on kehitettävä ja uusiutuvaksi energiaksi soveltuva polttoaine on jatkossa pystyttävä käyttämään täysimääräisesti hyväksi

keskusteluun humppa

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja siellä hyppää hallintomalli taa lähetekeskustelua varten esitellä aktiivisesti käytetään

kuten ed

kaltiokumpu hyvin toi esiin niin tässä on todellakin suuresta muutoksesta kyse ja erittäin tärkeästä ja oikean suuntaisesta muutoksesta

todella näillä ehdotuksilla pyritään parantamaan rikkomuksista epäillyn oikeusturvaa sekä sujuvoittamaan ja yhtenäistämään näitä menettelytapoja

todellakin lainsäädännöllisesti olisi hyvä että tähän asiaan syntyy jokin selkeys

nythän tämä asia on katastrofaalinen kun ei oikein tiedetä mikä on lain mukaan oikein ja mikä on toisaalta periaatteiden mukaan oikein

kaltiokumpukin toi esiin on syytä kiinnittää huomiota sitten toimeenpanon osalta kun laki on saatu voimaan

päätökset euroalueen kriisin ratkaisemiseksi ja suomen sekä suomalaisten hyvinvoinnin pelastamiseksi on jouduttu tekemään tiiviillä aikataululla mutta edustaja puumala kello on käynyt eikä vaihtoehtoja ole näkynyt

se asia minkä edustaja kataja tässä keskustelussa on nostanut esiin tämä sopimusoikeudellinen näkökulma on erittäin varteenotettava ja toivon että tässä eduskuntakäsittelyn aikana viimeistään tämäkin lakiesitys perataan perin pohjin

tosiaan tässä eräs seikka johon kiinnitettiin valiokunnassa erityisesti huomiota on se että arkirealismia on se että tänä päivänä kun tätä automaattista kameravalvontaa toteutetaan kaksi viikkoa on aivan liian lyhyt aika ja tämän osalta oli tärkeää että valiokunta teki tähän muutoksen

kuoppa tuossa totesi että tämä poisto on vastikkeeton etuus yrityksille mutta tämä ei ole millään tavalla yleinen verohelpotus työnantajille tai yrityksille vaan maksu kohdentuu nimenomaan työntekoon

jos näyttää siltä että tämä ei selkeytä tilannetta niin sitten asia korjataan ja tarkistetaan vielä mutta toivon että viimeistään nyt tässä eduskuntavaiheessa asiasta voidaan katsoa kaikki nämä puolet niin että syntyy lainsäädäntöä joka auttaa tilanteeseen joka tällä hetkellä on ongelmallinen

te perussuomalaiset moititte hallitusta viikunanlehden taakse kätkeytymisestä

edelleen kolme viikkoa saattaa olla käytännössä sekin kovin lyhyt aika mutta on kuitenkin aina viikko enemmän ja toivottavaahan se on että näiden automaattisen kameravalvonnan yhteydessä havaittujen rikkomusten osalta myös nämä asiat käsitellään

mitenkä on teidän oman viikunanlehtenne laita minkä pään olette pensaaseen työntäneet

esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

on hyvä että selontekojen linjalla jatketaan myös tämän hallituskauden aikana ja otetaan selkeä strateginen kanta niihin vaikeisiin valintoihin jotka koskevat taloutta

lakers ja toinen käsittely on päätti nopeasti

liikenteeseen solmuja aiheuttavat yllättävän monenlaiset seikat muun muassa työnjako ja vastuut ja tässä selonteossa nostetaan esiin muun muassa se että liittymäpysäköinnin järjestäminen ei nykyisellään toimi ja että tarvitaan uusia malleja esimerkiksi sitomalla liittymäpysäköinti osaksi joukkoliikenteen infrastruktuuria

elävä maaseutu on tärkeä asia mutta vähintään yhtä tärkeää tässä tilanteessa on se että pidämme huolta kasvavista kaupunkiseuduistamme ja tähän liittyen on erittäin hyvä että yksi kärkihankkeista kehittää tätä maankäytön asumisen ja liikenteen sopimuskulttuuria ja uudistaa sitä

puhemies

tämä edustaja tiilikaisen esiin ottama keskustan vaihtoehto perustui todellakin verotukseen ja paras tapa elvyttää hallituksenkin näkökulmasta on ollut pitää huolta työnteon kannattavuudesta

meillä on maankäytön asumisen ja liikenteen sopimuksia aika ajoin moitittu siitä että ne ovat tehottomia ja olisinkin kysynyt nyt asianosaiselta ministeriltä miten näitä toimintatapoja on tarkoitus tässä uudistaa

suomen on oltava houkutteleva paikka yrittää ja työllistää tehdä työtä ja tästä hallitus on omalta osaltaan pyrkinyt pitämään huolta

arvoisa puhemies

liikennejärjestelmän uudistaminen ja avaaminen kilpailulle on todella rohkea ja iso uudistus

uhraako hallitus sitten brysselin alttarille vai kuka sen uhrin sinne kantaa

liikennekaarihanke vastaa tähän maailman muutokseen ja tuo uudenlaista ajattelua ja teknologiaa liikenteen palveluihin ja suomen on todella tärkeää olla mukana etujoukoissa

mielestäni on tärkeää että nyt kun tätä demokratiauudistusta vaalipiirien osalta toteutetaan tehdään se vaihe vaiheelta niin että arvioidaan edellisten vaiheiden onnistuminen

mutta kyllä hallitus on aidosti tehnyt paljon töitä sen eteen että saamme eurooppalaisen kriisin talttumaan

arvoisa puhemies

jonkin verran perustuslakivaliokunta on saanut kritiikkiä siitä että se on nyt puuttunut ikään kuin yksittäiseen apulaisoikeuskanslerin ratkaisuun

pidämme huolta siitä että suomalainen hyvinvointi suomalaiset palvelut ja suomalainen elinkeinoelämä pystyvät tässä kriisin keskellä toimimaan

digitalisaatiomuutos joka maailmalla on menossa vasta ensimmäisiä askeleitaan on suomelle todellinen mahdollisuus ja pitkien välimatkojen maassa liikenteellä ja sen sujumisella on ihan ratkaiseva rooli maan talouden ja kilpailukyvyn kannalta

todellakin uudenmaan osalta on käyty keskustelua olisiko alue syytä jakaa

tässä jo puheenjohtajankin puheenvuorossa tuli ilmi että siitä ei ole suoranaisesti kyse eikä ole perustuslakivaliokunnan tehtäväkään yksittäisiä ratkaisua tai tulkintoja ryhtyä käsittelemään